joukkoliikenteen houkuttelevuutta on myös lisättävä kehittämällä lippujärjestelmiä joukkoliikenteen palvelujen yhteensopivuutta palvelutasoa ja luotettavuutta

maatalouden osalta totean kun maatalousministeri nyt tästä kävelee että eussa kes kustellaan parhaillaan maatalouden mahdollisuuksista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja eussa saattaa tulla asiaa koskevaa lainsäädäntöä tulevaisuudessa

milloin pääministeri te otatte poliittisen vastuun ja tämmöiset sanoisiko jo höpöpuheiden tasolla olevat norminpurkutalkoot jätetään omaan arvoonsa annetaan kunnille rahaa jotta palvelut voidaan hoitaa ja ihmiset tulevat hoidetuiksi

jos ulkopuolelta ei tule rahaa niin valtion rahan pitää riittää

yleisradion tehtävänä on ollut kansallisen kulttuurin turvaaminen aktiivisena itsenäisenä ja kulttuuria luovana välineenä

tämä yrityssalaisuuden käsite on katsottu asianmukaiseksi koska tähän liittyy kiinteästi elinkeinonharjoittajan oma salassapitotahto ja koska säännökset vaikuttavat yksityisten osapuolten välillä

joukkoliikenteelle kehysselonteossa varatut määrärahat ovat kuitenkin tarpeeseen nähden riittämättömät jos näillä uudistuksilla halutaan saavuttaa todella merkittäviä tuloksia

ministeri katainen minä ymmärrän ettei kokoomuksella ole aluepolitiikkatahtoa ollut koskaan mutta ministeri pekkarinen missä on se keskustan tahto

liikenne ja viestintävaliokunta korostaa tässä yhteydessä että nykypäivänä alati muuttuvassa mediamaailmassa yleisradion julkisen palvelutehtävän merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle on kasvanut entisestään

pääministeri ei ole täällä

uuden täysin sisällöllisesti rikoslain omaksuttua käsitettä vastaavan määritelmän tuominen tässä esityksessä olisi omiaan asiantuntijoiden mukaan vain sekoittamaan lain soveltajia ja tulkitsijoita

huomio on kiinnitettävä ripeästi joukkoliikenteen erityisesti siellä linja autoliikenteen kannattavuuden heikentymiseen muun muassa kasvavien polttoainekustannuksien vuoksi

yleisradio oystä annetun laki määrittelee yhtiön julkisen palvelun

arvoisa herra puhemies

kyllä hallitus on ottanut nyt sen roolin että siivotaan jälkiä

yhtiön tehtävänä on tuoda täyden palvelun televisio ja radio ohjelmisto siihen liittyvine oheis ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin

toinen asia johon on syytä tarmokkaasti tarttua on jatkuvasti paheneva kuljettajapula joka on viime aikoina näkynyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ajamatta jääneinä bussivuoroina ynnä muuta

sieltähän tämä itse asiassa juontaa

yhteisötilaajan on määriteltävä miten yrityssalaisuuksia saa siirtää luovuttaa tai muutoin käsitellä ja minkälaisiin kohdeosoitteisiin yrityssalaisuuksia käsittelemään oikeutetut henkilöt eivät ole oikeutettuja lähettämään viestejä

otan esimerkin saksassa tapahtuneista irtisanomisista joihin nokia syyllistyi

julkiseen palveluun katsotaan kuuluvaksi myös kotimaisen kulttuurin tuottaminen sivistys ja tasa arvonäkökohtien huomioon ottaminen ohjelmistossa lastenohjelmien lähettäminen sekä harrastus ja hartausohjelmien tarjoaminen

vaikeuksina

se oli huomattava

asuminen on ruuan ohella se toinen iso kuluerä tavallisen ihmisen elämässä ja kumpaakin tarvitaan joka päivä

miksi meillä ei tehdä työttömyysturvaan ja muutosturvaan parannuksia joilla mentäisiin sinne eurooppalaiseen kärkeen eikä eurooppalaisen keskitason alapuolelle

tämä tapahtuu edistämällä uusimman ajoneuvoteknologian käyttöönottoa ja lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä ja kehittämistä

näin me olemme sen määritelleet

lopuksi

yhtiön tehtävänä on lähettää ohjelmia paitsi suomen ja ruotsinkielisille myös saamen romanin ja viittomakieliselle väestölle

myös autoilun verotusta on muutettava nykyistä voimakkaammin päästövähennystavoitteita tukevaksi

arvoisa herra puhemies

haluan ensinnäkin esittää kiitokset valiokunnalle asian käsittelystä sekä myös ympäristövaliokunnalle joka antoi asiasta lausunnon

tämä edellytys on tarkoitettu kohdistumaan nimenomaan luvattoman käytön eli yhteisötilaajan laatimien ohjeiden vastaisen käytön tilanteisiin

lakisääteisestä suunnittelujärjestelmästä säätämällä ja eduskunnan roolia vahvistamalla korostetaan että ilmastopolitiikka on tärkeää yhteiskunnallista toimintaa

tässä keskustelussa on ollut se mielenkiintoinen piirre että lähdetään syyttelemään ja hakemaan jotakin joka on jonkun virheen tehnyt jossakin vaiheessa oletusarvona että meillä olisi sellainen hallinto joka hakee suomelle mahdollisimman huonoa ratkaisua

kysehän on itämerestä ja itämeren tutkimukseen sekä myös tietenkin kaikkienkin vesien ja merien tutkimukseen liittyvästä todella suuren luokan asiasta

esityksen mukaan säännöksessä tarkoitettua merkittävää haittaa voisivat muun muassa olla lisääntyneet kustannukset tai sellainen lisääntynyt tiedonsiirtokapasiteetin käyttö tietoturvauhka tai muu vastaava syy joka vaarantaa vaikeuttaa tai hidastaa viestintäverkon tai palvelujen käyttöä niille suunniteltuun käyttötarkoitukseen

samalla on myös valmistauduttava päästötavoitteiden tiukkenemiseen entisestään

yleisradion tulee ylläpitää ulkomaille suunnattua ohjelmatarjontaa

ilmastopolitiikkakokonaisuuden korostaminen erillisellä ilmastolailla antaa myös kansainväliseen ilmastopolitiikkaan viestin suomen edelläkävijyydestä ja sitoutumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

ja tästä on koko hallitus minun mielestäni nykyinenkin hallitus vastuussa

siihen vaikuttaminen on jo huomattavan paljon vaikeampaa

kysyisin ministeriltä

mitä on hallitus ajatellut tai aikooko se tehdä jotakin konkreettista millä me sitä rakentamisen hintaa pystymme mittaamaan aivan oikeasti jotta me saamme realistisia hintoja tähän yhteiskuntaan

ei kai tämä koko hanke nyt näin voi mennä eteenpäin että meillä olisi hallituksia edellinen hallitus ja tämä hallitus jotka hakevat sitä heikkoa huonoa ratkaisua ja ottavat ja tuovat sen tänne eduskunnan käsittelyyn

tämän johdosta on järkevää parantaa liikenneväylien välityskykyä poistaa rakenteellisia pullonkauloja ja estää työmatkaliikenteen ruuhkautumista pääkaupunkiseudulla ja muilla kaupunkiseuduilla

kysymys tai toteamus on se että ei jäteve sien syntyminen nyt ole kiinni siitä

arvoisa puhemies

asian käsittelyn yhteydessä on jätetty myös perussuomalaisten vastalause jossa esitetään asian hylkäämistä ja he esittelevät varmaan vastalauseen sisällön

kyllä kai minä nyt luotan kumminkin siihen että siellä pyritään hakemaan ratkaisua joka minimoi suomelle negatiiviset vaikutukset oli siellä hallituksessa sitten aivan kuka tahansa

elikkä esityksen tavoitteena on vahvistaa itämeren tutkimusta ja kokonaisvaltaista otetta tutkimustoimintaan noin yleensäkin ja tavoitehan on hyvin kunnianhimoinen

selonteossa omaksuttu painopiste raideliikenteen kehittämiseen on sinänsä kannatettava

siirtoviemärit ovat kumminkin maakunnissa se ainut oikea keino sitä isoa puhdistushanketta viedä eteenpäin

toiminnan päätavoitteeksi on asetettu että yhtiö tuottaa suomalaisten elämää rikastuttavia julkisen palvelun mediasisältöjä ja tarjoaa luotettavasti ja riippumattomasti monipuolisen ja monikulttuurisen kuvan maailmasta

ratkaisut jotka lisäävät tavarankuljetuskaluston käyttöastetta ovat liiketaloudellisesti järkeviä ja ne myös vähentävät turhaa tyhjänä ajoa ja sitä kautta päästöjä

tämmöinen sanoisiko populistinen politisoiminen asialla joka on mielettömän kallis jossa on todella isoja arvoja minusta on älyllistä epärehellisyyttä se että ainoa oikea vaihtoehto mitä esitetään ja tuodaan esille on se että sanotaan että tehdään hallittu velkajärjestely

miten se tavoite toteutuisi

valiokunta painottaa mietinnössään tässä yhteydessä erityisesti liikenteen pääväylien toimivuutta

minä olen ennenkin sanonut herra pääministeri että loivat on liikkeet tällä hallituksella ja nyt ne ovat kyllä todella loivat jos ei teillä ole mitään käsitystä siitä tarpeesta mikä kuntapuolella on

nämä tavoitteet ovat liikenne ja viestintävaliokunnan arvion mukaan erittäin hyviä ja niiden pohjalta on mahdollista toteuttaa yleisradiolaissa määriteltyä laajaa yleispalveluvelvoitetta

tämähän on monimutkainen kokonai suus kaiken kaikkiaan joka haluttaisiin tässä toteuttaa ja siitä syystä valiokuntakäsittelyyn panostettiin erityisen paljon tällä kertaa jopa niin että me kävimme erityisesti näissä paikoissa joihin tutkimus on siirtymässä yhdestä kohteesta ja tutustuimme niin henkilöstöön kuin myös paikkoihin todella perusteellisesti

julkisissa hankinnoissa myös on lisättävä cleantech ja ympäristöhankintojen kysyntää ja pienimuotoisen hajautetun energiantuotannon lisäämisen esteet on pystyttävä purkamaan

yhdistelmä voi lisätä ja

valiokunta korostaa yleisradion ohjelmatoiminnalleen vahvistamia arvoja joita ovat suomalaisuus luotettavuus riippumattomuus monipuolisuus ja ihmisen arvostaminen

tapaan

selonteossa näitä ongelmia on käsitelty vain osittain esimerkiksi merenkulun ja lentoliikenteen turvallisuuskysymyksiä ei selonteossa ole riittävästi huomioitu

liikenneturvallisuustyötä voidaan tehostaa kokonaisvaltaisella turvallisuusohjelmalla joka ulottuu maankäytön ratkaisuista liikennekasvatukseen ja jolla alennetaan pysyvästi liikenteen onnettomuus ja kuolleisuuslukuja

keinot joilla tavoitteeseen on tarkoitus päästä pitävät kiistatta sisällään myös melkoisen suuren määrän riskejä

valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen että keskeiset työmarkkinajärjestöt kannattavat hallituksen esitystä

arvoisa herra puhemies

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että yleisradion julkinen palvelutehtävä jatkossakin säilyy laajana kattaen ohjelmatoiminnan kaikki osa alueet uutisista ja asiaohjelmista aina kulttuuriin urheiluun ja viihteeseen

asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin muun muassa se että toimintatavat työpaikoilla tietosuoja asioissa vaihtelevat tällä hetkellä ja esitys toteutuessaan selkeyttäisi nykyisin vallitsevaa epäselvää tilannetta

jotta nämä riskit jotka pahimmillaan voivat johtaa toisenlaiseen tavoitteeseen pääsyyn kuin mitä tuossa sanoin hallituksen esityksen tavoitteeksi eivät toteutuisi siitä syystä valiokunta esittää erittäin lukuisan määrän erilaisia toimenpiteitä ja neljä lausumaa jotta nämä riskit voitaisiin välttää

kiireellisiä tehtäviä ovat vilkkaimpien pääteiden varustaminen keskikaiteilla ja ohituskaistoilla sekä kevyen liikenteen väylien rakentaminen

arvoisa herra puhemies

ehdotukseen on pitkään kestäneen valmistelun aikana myös sisällytetty useita työntekijöiden oikeusturvaa varmistavia säännöskohtia

kyllähän edustaja pekkarisen puheissa niin tänään kuin monesti muulloinkin pieni ajatuksen pohja sieltä pilkahtelee esille niin kuin tässäkin

suoriutuminen laissa määritellyistä palvelutehtävistä edellyttää kohdeyleisön mahdollisimman hyvää tavoitettavuutta käyttäen kaikkia modernin monikanavaisen tiedonvälityksen keinoja